kun olen tässä talossa pitkään ollut niin kyllä se että se asia on noussut kunnolla esille on paljon myös lapsiasiavaltuutetun aikaansaannosta

liittyvä yhteistyö

te ette näe että tämä aluehallintouudistus olisi arvioitsijoitten tampereen yliopiston ja vmn mukaan onnistunut kuitenkin aika tavalla hyvin

sen takia toivoisin että tämän asian vaikka sitä ei tässä nyt ole päätettävänä tämän vanhuspalvelulain yhteydessä hallitus ottaisi korvan taakse ja arvioisi vielä uudestaan

kysyn ministeri risikolta

mitä sellaisia uusia keinoja on jotka ovat tämän hallituksen itsensä valmistelemia ja milloin te tuotte ne tänne käsiteltäväksi

otan esille myös sen että tänään ovat juuri tulleet uudet työttömyystilastot jotka ovat erittäin karut ja laittavat entistä enemmän kysymyksiä siihen voiko tällaisessa työllisyystilanteessa joustavan hoitorahan käyttö olla näin laajaa mitä tässä edellä jo kerroin

itsekin jaan ne kysymykset mitä täällä on esitetty jatkolle että aina pitää olla valmis tarkastelemaan uudestaan mutta peruskysymys oli että te vastustitte niin sen takia täällä myös tätä haukutte

mutta nyt sitten vihdoin kataisen hallitus ja kuusi nykyistä hallituspuoluetta ottavat kontolleen tämän liikkuvan poliisin lakkauttamisen ja minun mielestä myös ison riskin siitä mitä tapahtuu vähän pidemmässäkin juoksussa liikenneturvallisuudelle

sehän tarkoittaa sitä että silloin siihen pitäisi luoda ne resurssit määritellä ne tehtävät ja siellä lakialoitteessa jota myöhemmin esittelen on tarkasti sanottu mitkä ne tehtävät olisivat mutta mieluusti kyllä kuulen myös tässä salissa ja ehkä muitakin kiinnostaa mitä mieltä ministeri tästä vanhusasiavaltuutetusta kaiken kaikkiaan on

todellakin valtiovarainministeri jutta urpilainen esitti tässä keväällä että voitaisiin valita suomen seuraava komissaari europarlamentaarikkojen joukosta

eli tarkoitan sitä että kosteus ja homeongelmat ovat vieneet tuhansilta ja tuhansilta oppilailta ja koululaisilta opiskelijoilta hyvät terveelliset tilat ja minä pidän erittäin huonona sitä että tässä kesussa tämä asia sivuutetaan täysin

tästä tuottavuusohjelmasta jota myös arvostelitte totean sen että ei tämä vaikuttamis ja tuloksellisuusohjelmakaan nyt kyllä niin erityisen ruusuiselta tule näyttämään valtionhallinnon kannalta

jäin pohtimaan sitä onko hallitus keskuudessaan käynyt tällaista keskustelua

sekä kuntaliitto että suomen yrittäjät suhtautuivat kriittisesti näihin arvioihin kuinka paljon tämä tulisi maksamaan kaiken kaikkiaan talousvaikeuksissa jo nyt oleville kunnille

nyt näyttää siltä että liikkuva poliisi joutuu maksumieheksi sille että hallituksesta ei löydy riittävästi rahoitusta poliisin toiminnan ja sisäisen turvallisuuden turvaamiseen ja minun mielestä ministeri räsänen myös te sen äsken kerroitte omin sanoin toitte esille että jos tätä ei tehtäisi olisi vähemmän poliiseja käytettävissä ja sitä myötä sitten vähemmän myös valvontaa liikennevalvonnassa ja liikenneturvallisuuden edistämisessä

kolmas keskustan kriittinen huomio liittyy siihen mitä olemme aika monta kertaa täällä salissa sanoneet että tässä on jälleen esitys josta näkyy että hallitukselta puuttuu kokonaisnäkemys perhepolitiikasta ja kokonaisnäkemys päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittämisestä

täällä kannetaan oikealla tavalla huolta tästä syrjäytymisestä köyhyyden ehkäisemisestä ja niistä hyvistä tavoitteista mitä koulutuksella saadaan aikaiseksi

tänne eduskuntaan tuodaan sirpaleittain aina yksittäisiä hallituksen esityksiä käsiteltäväksi ja juuri nytkin on niin eli meillä on täällä tämä joustava hoitoraha käsittelyssä ja samaan aikaan kuitenkin varhaiskasvatuslakia valmistellaan opetus ja kulttuuriministeriössä ja toisaalta sitten rakenneuudistusten osalta on jo kerrottu että kotihoidon tukea leikataan ja se esitys tulee omana esityksenään tänne

mutta nyt ollaan tekemässä niin että kun on joku toimiva osa erityisen toimiva osa kuten liikkuva poliisi niin se halutaan rikkoa ja se ei ole kyllä hyvää menettelyä

pitäisi löytää enemmän rahaa ja pystyä turvaamaan nämä asiat eikä sillä tavalla että joku toimiva yksikkö lakkautetaan ja sitten sitä kautta aiheutetaan riskiä liikenneturvallisuuden turvaamiselle

arvoisa puhemies

toisaalta hallitus on valmistelemassa myös rakenneuudistukseen liittyen subjektiivisen päivähoito oikeuden leikkaamista ja sitten toisaalta valmistelemassa myös tätä tuntiperusteista päivähoitoa

ensinnäkin täytyy kyllä todeta kun tässä ministeri urpilainen kovasti sanoi että tämä tulee tapahtumaan kuntavetoisesti niin minä kyllä pistän mieleeni ja sydämeeni nämä sanat kun tässä tulevina kuukausina ja vuosina tehdään tässä salissa tämän hallituksen johdolla näitä päätöksiä

se liittyy siihen minkälaisessa kunnossa ovat tiet millaisia autoilijoita ja liikkujia me kaikki tuolla itse olemme mitkä ovat meidän asenteet minkälaisessa kunnossa meidän ajoneuvomme ovat mutta erittäin tärkeä osa liikenneturvallisuutta on myös uskottava ja laadukas liikennevalvonta eli liikennevalvonta on se tärkein osa poliisin liikenneturvallisuustyötä

keskustassa katsotaan että pitäisi olla kokonaisnäkemys siitä mitä tehdään ja katsottaisiin miten nämä eri osa alueet vaikuttavat toisiinsa eikä tuotaisi tällä tavalla yksittäin niitä tänne edustajien päätettäväksi

tähän samaan asiaan liittyy neljäs huomiomme joka on kyllä osittain tätä samaa kokonaisnäkemyksen puutetta eli täällähän eduskunnassa päätettiin vastikään tälle vuodelle että siirrettiin nämä päivähoitoasiat pois lukien kotihoidon tuki opetus ja kulttuuriministeriön alaisuuteen

te ette löydä niin kuin minkäänlaista kritiikin kohtaa tästä linjauksesta mitä on tehty ja vaikutatte loukkaantuneilta kun keskusta esittää aiheellisia kritiikin huomioita tähän asiaan

liikenneturvallisuuden kehitykseen vaikuttavat monet yhteiskunnalliset ilmiöt ja lienee nyt ihan selvä asia että jos ajatellaan lähivuosia lähitulevaisuutta niin meillä tarvitaan yhä enemmän poliiseja ja poliisitehtävät monimuotoistuvat myös siellä tien päällä

tämä on niin että tässä ei ole nyt kyllä mitään muuta uutta kuin tämä aikataulu ja se on tehty sen takia että kuntavaalit ovat syksyllä

tämä ei meidän mielestämme ole hyvää varhaiskasvatus ja päivähoitokokonaisnäkemystä että yhdet asiat ovat siellä toisessa ministeriössä ja sitten esimerkiksi tämän valmistelu on tehty sosiaali ja terveysministeriössä

toisekseen tästä tiedonannosta

sen merkitys on kyllä se että te hallitus sitoutatte nämä hallituspuolueitten edustajat siihen että nyt tällä rotulilla viedään tämä uudistus eteenpäin

ja viittaan nyt vaikka siihen että rajaliikenne kasvaa mahdollisesti tulee viisumivapaus kabotaasi vaikka sitä yritetään hillitä on lisääntymään päin ja liikenne kaiken kaikkiaan jos tästä taloustaantumasta päästään pois yhä vain entisestään lisääntyy ja sitä kautta tarvitaan sitä valvontaa tien päällä

totean että kun tässä viime viikkoina olemme kuunnelleet sosiaali ja terveysvaliokunnassa asiantuntijoita tästä oppilashuoltolaista jossa myös pitäisi mennä siellä paikallistasolla sujuvasti hallinnon rajojen yli niin minulle on entisestään vahvistunut se että se on aika tavalla kyllä sekä valtionhallinnossa että myös kuntatasolla tämmöinen kaunis ajatus että tämä sujuu aina sujuvasti ja on aitoa vuoropuhelua eri hallinnonalojen välillä

liikkuva poliisi on pystynyt omalla hyvällä valtakunnallisella yksiköllään sillä että joka puolella on niitä miehiä ja naisia huolehtimaan laadusta ja erityisesti raskaan liikenteen niin sanotusti erittäin vaativasta liikennevalvonnasta osallistumaan sitä kautta harmaan talouden torjuntaan ja myös pystynyt vastaamaan siitä että myös taajamien ulkopuolella on hyvää ja laadukasta liikennevalvontaa

tämänpä vuoksi olemme jättäneet vastalauseen ja meillä on lausumaehdotus joka koskettelee nimenomaan näitä epävarmoja näkymiä näistä käyttäjämääristä sekä kuntataloudesta ja lisäksi haluamme kiirehtiä myös tätä varhaiskasvatuksen kokonaisuudistusta että se saataisiin nopeasti eduskunnan käsiteltäväksi

nyt kun liikkuvaa poliisia ollaan lakkauttamassa niin se väistämättä merkitsee kuten tuossa omassa puheenvuorossani ja noissa debattipuheenvuoroissa yritin sanoa liikennevalvonnan vähenemistä kyllä nimenomaan siellä taajamien ulkopuolella

edelleen valvonnan osaaminen nimenomaan tämä raskaan valvonnan osaaminen vähenee myös perinteisen liikennevalvonnan määrä vähenee keskitetyn liikennevalvonnan vähentäminen tapahtuu ja on sitten tietysti selvä asia että niitä resursseja alkaa valua muiden poliisitehtävien hoitoon

kyllä jos minä ajattelisin täällä on nytkin poliisitehtävissä työskennelleitä ihmisiä olevani poliisipäällikkö tai siellä poliisilaitoksella esimiestehtävissä ja joutuisin priorisoimaan ja on erityyppisiä tehtäviä niin helpolla siellä sitten kyllä miehiä ja naisia laitetaan semmoisiin hommiin jotka on priorisoitava ihmisen turvallisuuden kannalta tärkeimmäksi

kyllä me olemme tämän hallituksen suhteen toivomme täysin menettäneet nimenomaan tämän perhepolitiikan ja lapsiperhepolitiikan osalta

tässä esityksessä ei kiinnitä huomiota se mitä siinä on vaan nimenomaan se edustaja virtanen mitä siinä ei ole

eli summa summarum minun mielestä se johtuu siitä että poliisin resurssit ovat alimitoitetut ja nyt tätä asiaa yritetään paikata sillä että liikkuva poliisi lakkautetaan

siellä jäädytetään sekä lapsilisät että kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki

arvoisa puhemies

minun mielestäni yksikään eduskuntaryhmä ei voi olla pitkän valkean kaulan kanssa näitten koulutusleikkausten osalta kaikki niitä ovat tehneet

ensinnäkin edustuksellinen demokratia miten voimme sitä kehittää ja sitten toisaalta osallisuus ja osallistuminen suora demokratia mitä sillä puolella voimme tehdä

tässä jo vuosi sitten oli esillä hallitusneuvotteluitten päätös siitä miten todellakin työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa nostettiin

kuuntelin tarkasti nämä ryhmäpuheenvuorot ja totean sen että hirveän vähän oli puhetta uudistamisesta ja uudistuksista

haluaisin tässä puheenvuorossa kiinnittää huomiota tämän edustuksellisen demokratian kehittämiseen silmällä pitäen jo tulevia eduskuntavaaleja ja tulevaa eduskuntakautta

minä ajattelen niin että onko niin että oppositiopuolueet haluavat kuitenkin jakaa sen koulutuspoliittisen näkemyksen mikä meillä on täällä hallitusohjelmassa ja kärkihankkeissa että se teille käy eli ne painopisteet mitä koulutuspolitiikkaan esitämme käyvät myös oppositiolle

nyt sitten kun palataan tähän indeksiasiaan ei tämä ole vain ihan muutama euro

toivon että seuraavalla kerralla jos täällä oppositio tekee koulutukseen liittyvää välikysymystä se tehdään sisällöllisistä asioista ei niinkään tästä raha asiasta koska raha asiassa me emme pääse kuin toisiamme syyttelemään ja jankkaamiseen

alhaisten äänestysprosenttien osalta ajattelen kyllä niin että meidän jokaisen puolueeseen katsomatta on täällä kysyttävä mistä tämä epäluottamus poliittisiin instituutioihin puolueisiin eduskuntaan hallitukseen kumpuaa ja johtuu

kaikkien on syytä tutkiskella omaa osuuttaan ei niinkään syyttää toinen toisiaan tai etsiä syyllisiä vaan miettiä miten parantaa omaa juoksuaan ja olla ryhmässä sitä omin avuin myös viemässä eteenpäin

olen katsonut sitä että vaalien aikana hän arvostelun kohteeksi tai valjaenne vaalin jälkeen arvostelun kohteeksi joutuu erityisesti se että politiikkaan ja poliitikkoihin ei voi luottaa että he lupaavat liian paljon ennen vaaleja ja sitten muuttavat mielipidettään vaalien jälkeen

ja nyt kun katsomme sitä minkälaisessa tilanteessa olemme taloudellisesti suomessa ainakin minun oma toiveeni on on suotavaa ja toivon niin että ne puolueet ja ne ehdokkaat menestyvät jotka eivät lupaa sitä sun tätä vaan ovat hyvin realisteja myös siinä missä taloudellisessa tilanteessa suomessa kaiken kaikkiaan eletään

eli uskon siihen että tällä on paljon merkitystä siinä että ihmiset sanovat että ei äänestämällä voi vaikuttaa ja ne äänestysprosentit jäävät alhaisiksi

mitä me voimme tehdä

täällä jotkut perussuomalaiset olivat sitä mieltä että pitää vain pitää tiukasti kiinni niistä mitä on ennen vaaleja luvattu ja myös sosialidemokraatit olivat osaltaan tällaista sanomassa eläkeiän osalta pari erimerkkiä

mutta pääministeriltä kysyn ja toistan edustaja rehulan kysymyksen siitä miksi teille ei kelpaa keskustan yhteistyö ja miksi keskustan hyvä kotikuntamaakunta malli ei kelpaa

tässähän on ihan selvä asia että tämä keskustan malli kaiken kaikkiaan olisi paljon helpompi toteuttaa tuolla maakunnissa kuin tämä teidän sekamelskamalli ja tämä tarkoittaa sitä että jos keskustan malli toteutettaisiin niin sairaanhoitopiireistä voitaisiin tehdä yksinkertaisesti sote piirejä

toivon että puolueet menevät vaaleihin sillä otteella että ne ovat kirkastaneet mielessään sen mitkä ovat ne kaikista keskeisimmät kysymykset tulevalla vaalikaudella ja puolueet menevät myös hallitusneuvotteluihin sillä otteella että ovat valmiita muutamaan liuskaan saamaan ajatuksensa kokoon olipa sitten minkävärinen tahansa se porukka mikä sen hallituksen muodostaa

ei tarvitsisi lähteä monimutkaisiin omaisuusjärjestelyihin velkajärjestelyihin miten velat jaetaan tai eläkevastuitten pohtimiseen vaan voitaisiin hyvin käytännöllisesti ja nopeasti päästä siinä eteenpäin ja se on tärkeä asia että me todellakin pääsemme eteenpäin

arvoisa puhemies

vielä totean sen että tämän vuoden alussa on käynnistynyt niin sanottu kehu komitea parlamentaarinen keskushallinnon uudistamiskomitea jossa myös pohditaan valtioneuvoston työskentelyä ministeriöjakoa pääministerin asemaa ja ylimmän virkamiesjohdon ja poliittisten valtiosihteereitten suhdetta esimerkkejä mainitakseni

mutta sitten kun täällä nyt on puhuttu näistä yksittäisistä hankkeista niin kyllä minun täytyy ihmetellä että teillä ei ole ollut tiedossa tämän varkausviinijärvi hankkeen osalta että tiesuunnitelma saa lainvoiman nyt kesällä ja on neljä vuotta voimassa

tässä tuli hyvin esille tämä yksinäisyyden tematiikka että mitenkä se koskettaa sekä ikäihmisiä että lapsia ja nuoria ja myös tuohon äskeiseen puheenaiheeseen vapaaehtoistoimintaan tällä on hyvä yhteys

pidän tärkeänä että meillä olisi näkemystä siitä mikä on tällä hetkellä paras tapa miten suomessa saadaan päätöksiä aikaiseksi myös hallituksessa miten hallitus voisi toimia strategisesti ketterämmin ja paremmin olisi selvä johtotähti olisi kollegiona enemmän kuin mitä nyt tähän asti on ollut

esimerkiksi mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin ja netti kertovat kuinka tuhannet lapset ottavat sinne yhteyttä ja monta kertaa syynä on yksinäisyys

mitä tulee vinjettimaksuun niin se ei pidä paikkaansa etteikö vinjettimaksua voitaisi tehdä mutta valtiovarainministeriö on torpedoinut sitä koko ajan viime vaalikaudella kun sitä selvitettiin sillä perusteella että se ei tuota riittävästi että sen kerääminen on liian kallista

arvoisa puhemies

näillä sanoilla toivon kun vaalit todellakin lähestyvät että kaikki jotka ovat tekemässä näitä ohjelmia ja valmistautumassa myös henkilökohtaisesti eduskuntavaaleihin muistaisivat sen että omalla käyttäytymisellä seuraavan vuoden aikana on paljon tekemistä sen kanssa miten ihmiset arvostavat politiikkaa

pidän hyvänä että valtiovarainministeri on asettanut tällaisen työryhmän mutta haluaisin kysyä yhdestä asiasta

säätytalolla ei kyllä fiilistelty mutta hetki sitten kun olitte tuossa kertomassa siitä miten fantastinen on tämä kuntarakenneuudistus niin siinä kyllä taas oli hieman fiilistelyn makua

nythän on niin että jos on perhe toisella paikkakunnalla ja olet toisella paikkakunnalla töissä niin voit saada siitä verovähennyksen että sinulla on asunto toisella paikkakunnalla mutta yksin elävät eivät voi tätä saada

minä olen huolissani erityisesti siitä että tuntuu siltä että tästä kuntarakenneuudistuksesta on tulossa teille ja ehkä koko hallituksellekin sellainen pakonomainen mantra että se kun tehdään niin sitten kaikki on suomessa hyvin

jos tämmöisiä elvytysbudjetteja haluttaisiin tehdä enemmän niin kyllä meillä niihin kohteita löytyisi vaikkapa päällystämiseen tai siltaohjelmaan kuten täällä tuli esille

minun käsitykseni mukaan se maksaisi vain miljoona euroa

mutta sitten kaikista tärkein isoin ongelma on minusta se mikä täällä jo moneen kertaan on sanottu että nämä tavoitteet mitä tässä on sanottu työurien pidentämisestä ikääntymisestä talouden tasapainottamisesta ynnä muuta

niitä toimenpiteitä keinoja vaikkapa työurien pidentämiseen että aina on työn ottaminen kannattavaa ei täällä ole riittävällä tavalla esitetty

en edustajan kanssa sinänsä ole eri mieltä

minä sanon kyllä sillä tavalla että jonkinlaista vastuuntuntoisuutta myös näissä puheissa ja vaatimuksissa pitää olla

minä sanoin niin että pitäisi tietää tietoisesti mitä siellä vaalikentillä myös itse kukakin ehdokas lupaa ja tämä asia ei ole yhtään helpommaksi tullut kun on olemassa nämä lehtien ja eri tiedotusvälineitten kyselyt

voi olla että ehdokkaille on helppoa ja heillä on tämmöinen kiusaus vastata kansaa miellyttävällä tavalla niihin kysymyksiin ja sitten vaalien jälkeen onkin tilanne että ei pystykään sitä noudattamaan

siitä että puolueilla pitää olla linja olen täysin samaa mieltä

sehän on just sitä että demokraattisesti kansanvaltaisissa puolueissa yhdessä päätetään siitä linjasta ja sen mukaisesti mennään eteenpäin

eilen ja toissa päivänä on jo jonkun verran puhuttu valtionvelasta ja siitä milloinka nousu alkaa ja minkälainen on meidän kehys ja ne liikkumavarat täällä

mutta ei voi olla niin että suomen asiat edistyvät sillä että on ehdottomia kynnyskysymyksiä ja meillä ei saada hallitusta muodostettua kuin sen kautta vain että kaikki rikkovat ne kynnyskysymyksensä

minusta on harmillista että ministeri gustafsson katsoo tätä kysymystä puhtaasti ikäluokkaan perustuvana kysymyksenä

sitten muihin kysymyksiin

ei saa peli ja kolaripajala hankkeesta totean sen että eihän valtio voi tehdä niistä investointipäätöksiä esimerkiksi raiteitten suunnittelusta ennen kuin myös yhtiöt ovat antaneet selvän sitoumuksen että se kaivostoiminta tullaan toteuttamaan

koulutuksen laatua tuloksellisuutta vetovoimaisuutta tai sitä minkä verran siellä alueella on niille nuorille muuta järkevää tekemistä työharjoitteluja valmentavia paikkoja ynnä muuta

arvoisa puhemies

mutta minusta on tärkeää että meillä on olemassa näkemys hallituksen puolelta ja eduskunnan puolelta siitä että me näemme että tätä kautta voi tulla tuhansia uusia työpaikkoja pohjoiseen

edustaja kiljunen tietenkin keskusta haluaa että omaishoitoa kehitetään kokonaisvaltaisesti myös niitä palveluja ja tukia mitä siellä pystytään antamaan vaikka sijaisavun muodossa että omaishoitajat pääsevät myös lomalle

mutta fakta ja totuus on kyllä se että tämä ratkaisu näyttää keskittävältä koska ne opiskelijapaikat leikataan nimenomaan pohjoisesta ja itäisestä ja keskisestä suomesta ja sille te ette voi yhtään mitään että se siltä näyttää

mutta kyllähän se niin on että omaishoitajien keskinäisen tasa arvoisuuden pitää perustua muuhun kuin siihen mikä on kotipaikkakunta

keskusta haluaa että omaishoitajat tulevat keskenään tasavertaiseen asemaan ja se vaatii sitä että laaditaan valtakunnallisesti yhtenäiset kriteerit joiden mukaan omaishoidon tukipalkkiota voidaan maksaa

täytyy pohtia miten sitä viedään eteenpäin mutta kyllähän nyt kun ollaan tässä vaiheessa vaalikautta aika tavalla realistista on että seuraavan hallitusohjelman puitteissa tehdään myös isoja uudistuksia jos tehdään

se otetaanko käyttöön tämmöistä erillistä liikennerahastoa tai sitten eduskunnankin moneen kertaan toivoma ajatus siitä että valtuus ja budjetointimenettelyjä uudistettaisiin ovat minusta myös tulevien hallitusneuvotteluitten musiikkia

tämä on ollut aiemmin sosialidemokraattienkin kanta mutta se on nyt tällä vaalikaudella horjunut ja sitä kyllä suuresti ihmettelen

ottakaa nyt jo poliittisesti ihan tälle hallitukselle vastuu näistä linjauksista

suuri ongelma hallitusohjelman ja kehysten välillä on se että hallitusohjelmassa on hyvät tavoitteet mutta kehyksessä on liian vähän rahoitusta tavoitteiden toteuttamiseen